mielestäni tämä on hyvä malli jossa otetaan huomioon perheen valinnanvapaus tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus ja niin kuin edustaja jääskeläinen tuossa totesi tämän esityksen että kotihoidon tuen ajalta puolisolle maksetusta eläkeoikeudesta kolmasosa luetaan kotona hoivatyötä tekevän hyväksi ja tämä eläkeoikeuden jakaminen tapahtuisi nimenomaan

tämän lain hyvänä tarkoituksena on nimenomaan vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta itse vaikuttaa järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan ja myös päättää itseään koskevista valinnoista että miten ja missä häntä hoidetaan

sen sijaan johtajien viiden vuoden betonoitu virka asema aiheuttaa ongelmia

tämä on mielestäni erittäin hyvä lähtökohta erityisesti jos ajatellaan että kotipalvelua vanhukset haluavat iäkkäät ihmiset haluavat olla kotona hoidettavana mahdollisimman pitkään

tässä on riikintämisestään kevyestä lasistani

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunta käsitteli monipuolisesti tätä hallituksen esitystä näiltä kahdelta kohdalta mitä hallituksen esitykseen sisältyy ei liity tähän nähtävä maa eli ensinnäkin maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen laajentamista joka on todella hyvä asia että valmistavaa opetusta maahanmuuttajat saavat nyt enemmän

monella alueella on jo hyökynyt ensimmäisen aallon jälkeinen toinenkin aalto

edustaja jääskeläinen anomuksesta kaiken kaikkiaan aiheuttamat kustannukset ja jos ei mitä tämä aiheuttaa kaiken kaikkiaan hallinnollinen toiminta eivät ole mitenkään raskaita

mutta usein ongelmaksi kotipalveluissa tulee se että hoitajan käynnit ovat melko hätäisiä nopeasti suoritetaan tehtävät ja sitten sinänsä se vanhuksen kohtaaminen inhimillinen kohtaaminen saattaa jäädä

tämä on lapsiperheitä ja ennen kaikkea äitejä ajatellen hyvä esitys ja hyvä malli kotihoidon tuella oleville ja toivoisin että tämä menisi eteenpäin

samoin siinä saattaa jäädä vanhuksen toimintakyvyn ja koko tilanteen seuranta ja arviointi ja sitä kautta uudelleen ja uudelleen sen määrittäminen minkälaista palvelua vanhus tarvitsee

kuten kuntaliitto on todennut muutosprosessin edistymistä kunnissa tulee tukea ja elinvoimaisten kuntien erilaisia toimintamalleja hyväksyä jos ne perustuvat paikallisista tarpeista lähteviin ratkaisuihin puitelain kehyksissä

tästähän sivistysvaliokunta tosiaan jo on aikaisemmin koulutuspoliittisen selonteon yhteydessä antanut lausuman ja on hyvä todeta että lausumilla on nyt näin merkitys koska lausuma on nostettu hallituksen esitykseen ja parannusta on tulossa

sen vuoksi pitäisin erittäin tärkeänä että kun puhutaan mitoituksista meillä olisi riittävästi hoitajia kotipalvelussa

erittäin hyvää on myös tällä kohdalla maahanmuuttajaopetukseen liittyen että valiokunta kiinnitti huomiota maahanmuuttajaopetuksen opettajiin ja siihen että opettajilla tulee olla riittävä ammattitaito ja pätevyys siihen opetukseen että opetus on laadukasta

rakenteiden muutos edellyttää myös hyvää osaavaa toiminnan johtamista jotta hioutuminen yhteen ja samaan visioon onnistuu kunnissa

miten käy vielä uudistuksen loppumetreillä

onko hallitus lopulta kuitenkin painostamassa pakkoliittoihin ja jos on onko myötäjäisten tarkoitus olla sellaisia että liitosta voi tulla onnistunut

sitten on tämä toinen asia johonka tämä oma vastalauseeni liittyy eli perusopetuksen opetusryhmät

arvoisa puhemies

nämä ovat heikkenevä idänkauppa ja heikkenevä turvallisuustilanne

toisaalta on välttämätöntä reagoida osana eun yhteistä rintamaa venäjän toimiin ukrainassa koska vain siten varmistamme omankin maamme turvallisuutta

kuten ulkoasiainvaliokunta toteaa on venäjän sotilaallinen varustautuminen yksi suomen turvallisuusympäristöön keskeisesti vaikuttavista tekijöistä

valiokunta painotti että tämän säännöksen tulisi olla pohjana kaikelle opetukselle ja opetukseen liittyville järjestelyille ja tukitoimille ja kaikelle sille suunnittelulle ja toteutukselle mitä perusopetuksessa tehdään

sotilaallisesti liittoutumattomana maana meidän on pidettävä huolta omasta puolustuskyvystämme mikä edellyttää puolustusmäärärahojen korottamista

ensisijaista suomen kannalta on kuitenkin huolehtia hyvästä kahdenvälisestä keskusteluyhteydestä venäjän kanssa

näin tämän pitäisi olla pohja myös opetusryhmille niiden muodostumiselle jotta se terve ja hyvä kasvu toteutuisi eli oppimisympäristöt olisivat hyvää oppimista yksilöllistä oppimista tukevia

venäjän toimien tuomitsemisen ja pakotteiden ei pidä tarkoittaa keskusteluyhteyden katkaisemista vaan meidän on pidettävä kiinni avoimuudesta ja keskinäisestä kunnioituksesta

tämän lain merkintä että lakia lähdetään valmistelemaan on hallitusohjelmassa ja on erittäin voi sanoa ilo todeta että se on nyt meillä tässä käsittelyssä siis laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

kuten ulkoasiainvaliokunta mietinnössään toteaa on suomen edistettävä myös eun valmiutta tiiviiseen vuoropuheluun venäjän kanssa

nyt kuitenkin me tiedämme että tämä perusopetuksen säännös ei ole riittävä eivätkä ne säännökset mitkä meillä ovat olemassa ole riittäviä vaan eri kunnissa olevat lapset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä minkälainen on kunnan taloudellinen tilanne

lähes puolet hoidettavista tarvitsee apua vanhuuden vuoksi

kuitenkaan omaishoito sinänsä ei ole pelkästään vanhuuskysymys sillä omaishoitotilanteet ovat hyvin moninaisia käsittäen esimerkiksi työikäisten ja mielenterveyskuntoutujien omaishoitajia sekä erityislasten ja nuorten vanhempia

arvoisa puhemies

ulkoasiainvaliokunta toteaa että öljyn hinnan ja ruplan kurssin merkittävä lasku ja eun pakotepolitiikka vaikuttavat oleellisesti venäjän talouteen ja sen näkymiin

esimerkiksi vammaisia lapsia ei ehkä tänä päivänä niin herkästi kuin ehkä aikaisemmin sijoiteta laitoksiin ja tällöin monille nuorillekin hyvinkin nuorille vanhemmille omaishoitajan rooliin siirtyminen on suuri haaste

silloin taloudellinen tilanne useinkin ohjaa oppilasryhmien kokoja ja niitä ratkaisuja mitä perusopetuksessa sitten tehdään

tämän ajatellaan edesauttavan venäjän poliittisen kurssin muuttumista

tiedämme todella että asiakasturvallisuudesta ja palvelun laadun kehittämisestä on kysymys

tähän perustuu se esitykseni joka on ryhmämme kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmämme kanta että tulisi tiukentaa niitä säädöksiä joilla ohjataan opetusryhmien muodostumista

tällä myös turvataan ja kehitetään sitä että sosiaalihuollon tuloksellisuus kehittyy ja se kehittyminen edellyttää nimenomaan tätä ammatillisen työn vaikuttavuuden ja tuottavuuden kasvua

kaikista viime vuosien parannuksista huolimatta omaishoidolle ei tänäkään päivänä vielä anneta sitä arvostusta tai arvoa mikä sille kuuluu

yks kaks veden

tietenkin pohjana ja tärkeimpänä asiana on että epäilty tai tärkeätä olisi että ilman tiukkoja normeja jo tapahtuisi näitä selviä ratkaisuja joissa oppilaan hyvä toteutuisi muulla tavalla

arvoisa rouva puhemies

heitä olevan tänä vuonna jyskälä jäi ja syvään juice samaan aikaan pyydys ja nostettiin kannelle ei turvallisuutemme kannalta

tiedämme että kunnat ovat monissakin paikoissa hyvinkin nihkeästi suhtautuneet omaishoidon

tällä lailla osaltaan vahvistetaan sitä että sosiaalihuolto saa samat edellytykset ammatin harjoittamisessa kuin terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä jo tällä hetkellä on

ö ö l

kaiken kaikkiaan sivistysvaliokunta teki siis hyvän mietinnön ja erityisesti haluan tässä nostaa esiin sen että lausumaehdotus minkä valiokunta teki on hyvä

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä suhtautuu positiivisesti pohjoismaisen yhteistyön syventämiseen kaikilla osa alueilla myös tällä turvallisuus ja puolustuspolitiikan alalla ja sen osalla

arvoisa puhemies

koko ajan tulee uusia ja uusia huolenaiheita kun omaishoitajat viestittävät että heille ne tukimuodot ja palvelumuodot jotka omaishoidon laissakin ovat eivät toteudu ja osin on tietysti kysymys myös kuntien taloudellisesta tilanteesta

kaikki nämä luvut ovat liian suuria ja yksikin työtön on liikaa kun inhimillisestä näkökulmasta sitä tarkastellaan

valiokuntahan edellyttää hallituksen tarkasti seuraavan perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettujen valtionosuuksien kohdentamista ja vaikuttavuutta kunnissa ja opetusministeriön tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle syyskuun loppuun mennessä

jukka mäkelä nosti erittäin tärkeitä asioita esille

pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen on myös omiaan vahvistamaan asemaamme ulko ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta muissakin kansainvälisissä yhteyksissä

todella budjetin yhteydessä on selkeästi noussut esille tämä vaje joka liittyy työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun eli silloin kun yliopistot ehdotettiin muutettaviksi itsenäisiksi julkisoikeudellisiksi laitoksiksi ei huomioitu tätä rahoitusta ja nyt jälkeenpäin siihen on sitten yritetty löytää ratkaisua

esityksen painopiste on nuorisotyöttömyyttä vähentävissä toimenpiteissä

olen aivan samaa mieltä siitä että tarvitaan dialogia eli tarvitaan dialogia niiden osapuolien kanssa jotka sanotaanko joutuvat toteuttamaan hankintalainsäädäntöä

eli se että nyt ollaan tarkasti tekemässä seurantaa on hyvä asia ja tämä signaali meille kuntapäättäjille ja kunnille on hyvä

hoitopalkkio on viime vuosina jonkin verran noussut mutta korvaukset ovat edelleen pieniä hoidon sitovuuteen nähden

valiokunta piti siis mietinnössään tärkeänä että tässä rahojen kohdennuksessa tulee selvää ohjausta rahojen kohdennuksessa tulee selvää ohi ja

tässä varmasti mitä näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa on mainittu on tärkeätä että valiokunta selvittää tämän että siinä ei olisi esteitä tälle geronomitutkinnon jatkolle

valtioneuvoston selvityksessä esille nostettu pohjoismainen solidaarisuusjulistus on oiva esimerkki tästä

mäkelä hyvin ne tuossa nosti esille että silloin on kysymys paitsi valtion ja kuntien myös pk sektorin ja yritysten ja myös yleishyödyllisten yhdistysten yhteisestä dialogista jotta sitä osaamista voitaisiin yhdessä tavoitella ja yhdessä tehdä

kuitenkin niin kuin valiokuntakin toteaa työttömyyden hoitoon nyt esitetyt lisäpanostukset tuovat helpotusta vain pahimpiin ongelmakohtiin

on hyvä että sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt kriittisen mietinnön mutta ristiriitaista on se että johtopäätös ei etene siihen että perustuslakivaliokunta olisi antanut lausunnon ja olisi siltä osin voitu saada vastaus tähän mikä on noussut tähän tasa arvokysymykseen yhdenvertaisuuskysymykseen ja tehty sitten sen jälkeen päätös tästä

solidaarisuusjulistuksen mukaisesti pohjoismaat voivat antaa toisilleen apua asianmukaisin keinoin esimerkiksi suuronnettomuuksien kyberhyökkäysten tai terroristihyökkäysten yhteydessä

he tarvitsevat vapaapäiviä he tarvitsevat tukipalveluita he tarvitsevat kuntoutusta jotta jaksavat tätä tehdä

mutta erilaisissa tilaisuuksissa hyvin usein nousee omaishoidon tuki ja sen verotus esille

arvoisa puhemies

yhteistyön lisääminen kansallisen ja sisäisen turvallisuuden parantamiseksi onkin kristillisdemokraattien mielestä todella tärkeää

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunta käsitellessään tätä asiaa totesi että budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti että uusimuotoisille yliopistoille syntyvän työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvoitteen lykkäämistä selvitetään ja tämähän on ollut budjettiriihessä sellaisena että tätä todella selvitetään että tavoitteena on ollut saada asiasta selkeä säädös ja löytää ratkaisu siis budjettiriihen yhteydessä jo

niinpä olen esittämässä tällä lakialoitteella että tämä omaishoidon tuki tulisi säädettyjen verovapaiden sosiaalietuisuuksien joukkoon

talousvaliokunta on käsitellyt hyvin selvitystä selontekoa vaikka se aika ei ole vielä pitkä jolloin lainsäädäntö on ollut voimassa

yhdymme myös pohjoismaiden neuvoston keskiryhmän kantaan että puolustusvalmius ja yhteiskuntaturvallisuus vaativat lisääntyvää huomiota ja keskustelua koko pohjoismaissa

uskoisin että siihen tilanteeseen mikä meillä on lasten sijoitusten nousussa että ne ovat jatkuvasti lisääntyneet nyt saadaan inhimillinen ratkaisu kun saadaan näitä perheitä lisää

senkin vuoksi tämä että sitä seurataan on tärkeä asia

pienikin aika työttömänä oloa nuoren kohdalla merkitsee sitä että hän voi menettää otteensa yhteiskunnasta yhteiskunnan palveluista ja motiivi etsiä työtä tai palveluita katoaa

kuitenkin jo tämä selvitys osoittaa sen että on hyvä että nyt jo tähän on selonteon muodossa puututtu

syvempi yhteistyö vaatii kuitenkin vahvaa parlamentaarista valmistelua jokaisessa maassa

erityisesti otin vielä tämän puheenvuoron koska esimerkiksi tampereella me olemme pyrkineet siihen että siirrymme perhehoitoon enemmän ja siellä on jo koulutusta aloitettu

näin on selkeästi tullut esille että lainsäädännölle on asetettu kokonaistavoitteita jotka ovat kilpailun edistäminen ja julkisten varojen käytön tehostaminen

nyt tietysti on ikävä että sitä selvitystä sen budjettiriihen kannanottojen myötä ei ole sitten tehty ja tietysti ongelmallistahan tässä on että on kyse kolmen ministeriön toimialaan kuuluvasta asiasta

olisi välttämätöntä että omaishoidon erityisluonne otettaisiin verotuksessa huomioon ja omaishoidon tuki olisi siten verovapaa ansio kuten esimerkiksi opintotuki on

yhteistyö naapurimaidemme kanssa on ollut tiivistä erityisesti kriisinhallintatehtävissä

todetaan että talouskriisi on heikentänyt nuorten työmarkkina asemaa suhteessa muuhun työikäiseen väestöön

täällä tuli aikaisemmin jo kysymys siitä onko olemassa jotakin tämmöistä valtakunnallista missä koulutusta ja tukea uusille ja aloitteleville perheille annetaan koska aivan samanlaista väsymystähän voi tapahtua perheissäkin kuin yksittäisissä omaishoitajatilanteissa jos se tuki ei ole riittävä ja jos sitä osaamista ei ole vahvistettu

arvoisa puhemies

suomi on osallistunut useaan eri operaatioon valmiustoimintaan ja yhteistyöharjoituksiin joissa yhteistoiminta muiden pohjoismaiden kanssa on ollut keskeisessä asemassa

sen osalta voidaan todeta että tavoitteisiin tähän tehostamiseen välttämättä ei ole päästy

omaishoitajan työ tuottaa sekä kunnalle että valtiolle huomattavia säästöjä koska monetkin omaishoidettavat jos ei heillä olisi omaishoitajaa jouduttaisiin hoitamaan mahdollisesti laitoksessa

säädöksen valmistelu on ollut tietenkin haasteellista mutta siitä huolimatta se olisi pitänyt tehdä ja vaikka on ollut kiire tähän selvitykseen olisi pitänyt antaa aikaa

talousvaliokunta toteaa että osa ongelmista liittyy pikemminkin siihen miten uutta lakia sovelletaan kuin varsinaisesti itse puitelain säädöksiin mutta kuitenkin toteaa että tehokkuutta ei ole vielä saavutettu

nyt lisämäärärahat eivät varsinaisesti tuo uusia toimia mutta käynnissä olevia toimenpiteitä laajennetaan

eli kun tämä on tehty nyt kiireellä on sitten selvä ettei ole päästy parempaan tai oikeaan ratkaisuun

kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä suomen osallistuminen islannin ilmatilan valvomisen yhteydessä toteutettavaan harjoitustoimintaan on luonnollinen osa ja jatke yhteispohjoismaiselle puolustusyhteistyölle

valiokuntakin painottaa mietinnössään että kun talousarviota laadittaessa kiskon ensi vuotta olla että talousarvio ensi vuodelle laaditaan on vielä jatkettava toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden hoitamiseksi ja on nimenomaan löydettävä pitkäkestoisia toimia

sen vuoksi itselläni ja meidän ryhmällämme on tämä valinta tähän valtioneuvoston ohjeistukseen kuten tarkastusvaliokuntakin totesi että kuullaan se mitä on näistä tarkastusvaliokunnan tarkastuksista selkeästi seurannut että meillä ilman tiukennettuja ohjeistuksia saattavat tärkeät asiat jäädä tekemättä

sivistysvaliokuntahan teki lausumaehdotuksen silloin kun käsiteltiin budjettia että tämä huomioitaisiin ja teki tämänlaisen että pitää työttömyysvakuutusmaksun osalta välttämättömänä sellaista ratkaisua joka ei vähennä yliopistojen toimintaan tarkoitettua rahoitusta

mutta kuitenkin että se mitä he

mutta varmasteessa on myös siitä millä tavalla kunnat miten nyt kunnat ohjeistetaan tässä se olisi ehkä minun kysymykseni vielä eli paitsi koulutuksesta minkälaiset ohjeistukset menevät kuntiin

tämä on tuonut avoimuutta ja suunnitelmallisuutta ja selkeyttä hankintamenettelyihin ja valiokunta toteaa että myös sitä tavoitetta että pyritään syrjimättömyyteen sitäkin tämä selvitys osoittaa että näin tavoitteissa päästään eteenpäin

lisämääräraha työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vahvistamiseen tarvetta vastaavaksi on tärkeä

syvemmällä yhteistyöllä voimme parantaa maamme puolustuskykyä ja lisätä suomen turvallisuutta ennalta ehkäisevän vaikutuksen kautta aivan kuten ulkoasiainvaliokunta toteaa lausunnossaan

nyt sitten tietysti tässä ollaan tätä ratkaisua etsimässä tällä tavalla mutta näen myös että tämä ei ole oikein perustuslaillisesti

meidän ei tule kuitenkaan tuudittautua ruusunpunaiseen turvallisuudentunteeseen ja uskotella itsellemme että pelkkä pohjoismainen yhteistyö takaisi suomen turvallisuuden

erityisen hyvä on että talousvaliokunta niin kuin nämä muutkin selonteosta lausuntoa antaneet on nostanut esille laadun miten laatua tulisi entistä enemmän käyttää hankintakriteerinä ja siitä myös seuraavan asian eli sen miten sitten se laatu ilmaistaan laatukriteereinä ja miten se ilmaistaan näissä hankintapyynnöissä

meidän täytyisi löytää joku keskitie joku ratkaisu joka on selkeä signaali sitten kuntapäättäjille että ne puutteet korjataan mitkä nyt tällä kohtaa ovat olemassa selkeästi

vaikka sitä nyt ei ole siellä todettu niin selkeästi eri asiantuntijat ovat sen valiokunnassa niin kuin valiokunnan mietintö sen todentaa nostaneet esille

ennen kaikkea tavoitteena tulee olla että estetään nuorten syrjäytyminen että jokaisella olisi elämänsä eri vaiheissa mahdollisuus saada tukea ja ohjausta työuralle ja koulutukseen pääsemisessä

ulko ja turvallisuuspolitiikkamme tulee levätä realismin perustuksilla ja sen tulee rakentua laajan kansainvälisen yhteistyön ja hyvien sekä luottamuksellisten naapurisuhteiden varaan joka ilmansuunnassa

tämä kulttuurin tulevaisuusselonteko nostaa kyllä hyvin esille kulttuurin oikeudet että ne ovat keskeisiä kansojen identi teetin yhtenäisyyden itsemääräämisoikeuden ja omanarvontunnon kannalta

syrjäytymiskehitykseen on pureuduttava heti ja erityisesti yli sukupolvien ulottuvia syrjäytymiskierteitä on katkaistava

vielä viitataan ykn taloudellisia sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan yleissopimukseen jossa todella säädetään että jokaisella on oikeudet osallistua kulttuurielämään ja on valtion velvollisuus edistää oikeuden toteutumista

sekä näissä lausunnoissa että talousvaliokunnan mietinnössä todetaan erittäin hyvin se että erityisesti tässä kohdassa sitä osaamista on vielä liian vähän johonka myös hallintovaliokunta on muun muassa kiinnittänyt huomiota tähän vaikeuteen miten hankintakriteeriksi nostetaan laatu eikä vain hinta

on varmistettava että starttirahaa varten varataan siis riittävästi rahaa ettei sen loppuminen olisi esteenä alkaneiden nimenomaan uusien ja terveiden ja luovien yritysten toteutumiselle

oman kuntani kohdalla voin olla tyytyväinen siihen että meillä voi sanoa päästään alle sen mitä jo nyt tässä esitetään vastalauseessaneeksi maksimikoisen jonon jopa alle vastalauseessa maksimikooksi

pohja on tämä

tämän vuoksi pidän erittäin haastavana että tämä pohja toteutuisi että kaikille turvataan nämä oikeudet

sen vuoksi näenkin että koska meillä on hyviä kuntia niin ei pelkkä tämmöinen lakisääteinen maksimikokojen määrittäminen ole se ainoa tie